siksi kysyin arvoisalta ulkoministeri soinilta miten suomi pyrkii tehostamaan omalta osaltaan yhteistyötä nimenomaan transatlanttisilla alueilla ja ilokseni kuulin että suomella hallituksella siihen tahtoa on myös sotilaallisesti liittoutumattomana maana

tosiasia kuitenkin on että isisin kaltaista pahuutta ei voida voittaa ilman hyvin laajaa koalitiota johon länsimaiden lisäksi tarvitaan myös maltillisia islamilaisia maita

tässä uskon edustaja heinäluoma jos maltatte kuunnella että suomella on oma erittäin tärkeä roolinsa arvostettuna sotilaallisesti liittoutumattomana maana joka voi toimia eri osapuolien välittäjänä tarvittaessa

tämän olemme voineet ilolla panna merkille suomen eu jäsenyyden kautta kun olemme olleet tekemisissä sitten kahdenvälisesti venäjän kanssa ja toimineet myös tarvittaessa välittäjänä venäjän ja eun välillä

hallituksen esityksen tavoitteena on selkeyttää vaalirahoituslainsäädäntöä lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä parantaa valvonnan puolueettomuutta ja edistää pientä kannatusta saaneiden puolueiden taloudellista asemaa

keskeinen osa avoimuutta on että äänestäjillä on mahdollisuus saada tietää mistä puolueet tai muut ehdokkaita asettavat mielipidesuunnat ovat saaneet kampanjaansa merkittävää rahoitusta

arvoisa rouva puhemies

puoluetukea saavaa puoluetta ei myöskään poistettaisi puoluerekisteristä vaikka se ei olisi kaksissa edeltäneissä vaaleissa saavuttanut edustajanpaikkoja

te puhutte turvapaikanhakijoista jokaisesta pakolaisena annatte ymmärtää että jokaisella ennen kuin edes pakolaisstatusta on on perusteltu syy tulla eurooppaan kun taas moni tutkimus osoittaa että moni näistä tulijoista hakee vain parempaa elintasoa eikä ole perusteltua vainoa tai muuta vastaavaa syytä

toinen mielenkiintoinen oli tässä edustaja tuppurainen joka myönsi että moni näistä nuorista miehistä harvinaista kyllä myönsi myös että useimmat näistä ovat nuoria miehiä jotka suomeen ovat tulleet haluaa todellakin tulla muistakin syistä kuin vain oman turvansa vuoksi tuodakseen jonkun muun tänne

ja yhteispohjoismaista linjaa luo tällä hetkellä esimerkiksi ruotsi missä on otettu käyttöön muun muassa ikäraja avio ja avopuolisolle sekä perheenkokoajalle

jos me näistä esittäisimme yhteispohjoismaista linjaa niin sama huuto täältä vihreiltä tulisi kuin tälläkin hetkellä

arvoisa puhemies

kuten perustuslakivaliokunta katsoo niin hallituksen esitys on kuitenkin periaatteellisesti tärkeä demokraattisen keskustelun ja moninaisuuden edistämisen kannalta

nähdäkseni muutos vahvistaa eduskuntavaaleissa annetun äänen painoarvoa ja äänestäjänsuojaa sillä vaalikauden aikana tapahtuvat edustajien siirtymiset eivät ole äänestäjien päätös vaan kansanedustajan oma tahto ja päätös

äänestäjä todennäköisesti olettaa valitun edustajan edustavan oman linjansa lisäksi myös puolueen yleistä poliittista linjaa jolle äänestäjä antaa tukensa lähtökohtaisesti koko vaalikaudeksi

suomalaisen kansanvallan kunniaksi on todettava että tämä historiallinen vääryys korjataan vakaan parlamentaarisuuden aikana vakaasti harkiten perustuslakivaliokunnan yksimielisen mietinnön

syyrian ja irakin maaperältä löytyy pimeyden ydin jonka voimat ovat osaltaan lähteneet kohti eurooppaa

isisin kaltainen järjestö voidaan tuhota vain lähettämällä kansainväliset joukot mihin ei ole poliittista tahtoa tai liittoutumalla syyrian presidentti bashar al assadin hallinnon kanssa

arvoisa puhemies

peruskallio joka ei huoju eikä kaadu maailman myrskyissä

he ovat käyttäneet demokraattista vaikutusmahdollisuuttaan ja tätä kunnioittaen tämä hallitus nyt esittää avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia

kukaan ei lähi idässä toimi täysin puhtain paperein mutta tosiasia on että vain syyrian nykyhallinnolla on riittävää sotilaallista kykyä ja halua tuhota ja haastaa isis

minun mielestäni on johdonmukaista se että kansan tahtoa joka on tullut kansalaisaloitteen ja sitten kansaa edustavan eduskunnan enemmistön päätöksellä on näin kunnioitettu

moderni historia ei tunne toista organisaatiota joka pyrkisi niin järjestelmällisesti naisten ja eri uskontoa edustavien perusihmisoikeuksien tuhoamiseen

orjamarkkinat ruoskinnat raiskaukset teloitukset silmittömät silpomiset pakkokäännyttämiset

yksi osapuoli on tässä keskustelussa kylläkin onnistunut juurruttamaan keskusteluun tasa arvoisen avioliiton käsitteen tämähän on tietysti retoriikkaa vaikka avioliittolaki oli jo tasa arvoinen ennen tätä tehtyä muutosta

lisäksi terrorisminrahoittamissäädökset on laajennettava koskemaan varojen keräämistä tai antamista terroristiryhmälle tai toisen terrorismirikoksen tekemiseen

tämä hivutustaktiikka on toiminut hämmästyttävän hyvin ja osa ihmisistä ei vieläkään ole kyennyt tai ei halua nähdä lain lopullista päämäärää joka on samanarvoinen asema avioliiton kanssa

todistetusti islamistien rinnalla taistelleiden ulkomaalaisten maahanpääsy on estettävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen nojalla

näin edustaja vistbacka puhui tässä salissa tai sanotaanko tuolla suuressa salissa silloin kun käsiteltiin lakiesitystä rekisteröidystä parisuhdelainsäädännöstä

katsokaa itse arkistoista

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että suomen kansalaisuuslakia on muutettava siten että se mahdollistaa kansallisen turvallisuuden vaarantavien henkilöiden kansalaisuuden menettämisen

monet edustajat eri puolueista sanoivat että on pelottelua puhua siitä että kun säädetään rekisteröity parisuhdelainsäädäntö se missään vaiheessa johtaisi siihen että rekisteröidyn parisuhdelain kautta tulisi lopulta samanarvoinen asema avioliiton kanssa

tällainen tilanne missä maailma tällä hetkellä on vaatii poikkeuksellisia toimia aivan samalla tavalla kuin toisen maailmansodan aikainen tilanne vaati länneltä poikkeuksellisia toimia

tietysti mielelläni kuulisin tarkemmin mitä nämä uudet lakimuutosvaatimukset ovat

tarvitaan epäpyhä allianssi

kannatan vastalause esitystä ja näin ollen tulen äänestämään niin sanotun avioliittolain liitännäislakeja vastaan

tämä on tietysti aika kova ratkaisu hallituspuolueen edustajalta mutta jotkin arvot ovat ajattomia muuttuvassa maailmassa on jotain pysyvää

kun suomen turvallisuustilanne erityisesti kielteisten oleskelulupapäätösten kasvun osalta muuttuu nyt ja tulevaisuudessa olen kyllä huolissani siitä miten viranomaiset pystyvät valvomaan mahdollisia jälkiseuraamuksia

sisäministeri orpo on maininnut palautuskeskukset joita myös perussuomalaiset kannattaa mutta miten pystytään valvomaan ja yksilöimään näissä palautuskeskuksissa olevia henkilöitä ja heidän liikkuvuuttaan maan sisällä

tarvittaisiin kattava biometrinen pankki näistä henkilöistä aivan kuten jokaisesta biometrisen passin hakeneesta suomalaisestakin on olemassa

jos tämä keskustelu vielä tuntuu kansalaisista sirkukselta niin se varmasti johtuu siitä että meillä on vasemmisto oppositiossa taikureita jotka pystyvät hatusta vetämään rahaa valtiolle

muuten saattaa syntyä rikollista toimintaa johon ei löydy syyllistä koska meillä nämä henkilöt eläisivät silloin tämän meidän laillisen järjestelmän ulkopuolella

on tietysti mielenkiintoista että irakista paetaan syyrian konfliktia mutta vastatakseni siihen ihmettelyyn miksi ruotsista irakilaiset ovat tulleet sitten kuitenkin suomeen vaikka ruotsissa on ollut liberaalia perheenyhdistämispolitiikkaa sehän johtuu siitä että he ovat tienneet tilastoista että suomesta irakilaiset ovat saaneet paremmin oleskeluluvan ja itse asiassa perheenyhdistämisenkin

arvoisa herra puhemies

tämän nyt käsiteltävän keskustan tuoman kansalaisaloitteen lisäksi kuten täällä on kerrottu jo useammasta suusta esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja ville tavio on esittänyt konkreettisia ratkaisuja tämän tilanteen hoitamiseen

edustaja aalto tässä kysyi että mitä maksaa

nämä rajat eivät ole mitään tuulesta temmattuja eivätkä edes omasta päästä vaan perustuvat joidenkin muiden eu maiden jo olemassa olevaan käytäntöön

katsoimme silloin että rikollisten ulkomaalaisten karkottamisen ehtojen selkeä määrittely on nimenomaan tavallisten maahanmuuttajien ja tietysti myös turvapaikanhakijoiden etu

kaikki vanhat synnit kaivetaan kun aihetta on

vuosikausia olette kovin sanoin kritisoineet perussuomalaisten linjaa näissä kysymyksissä ja nyt kun hallituksella on tutkitusti tiukka linja turvapaikkapolitiikassa olette valmiit sen hyväksymään

niin kuin tässä edustaja heinonen otti esille niin voi tietysti kysyä että jos olisivat aktivoituneet vielä tässä vaiheessa missä kriisi on nyt niin lukumäärä tässä allekirjoittajien joukossa voisi olla vielä suurempi

edustaja rinne kritisoi hallituksen toimia myyntiohjelmaksi tässä omistajaohjauksessa ja se tuli myös tässä välikysymyksessä esille vaikka nimenomaan sdp on ansioitunut kansallisomaisuuden myynnissä

mutta kysyisin arvoisalta sisäministeriltä

arvoisa sisäministeri onko tässä maahantulokiellossa käytännössä kyse todistetusti terroritoimintaan osallistuvien porttikiellosta suomeen

lisäksi kansalaiset vaativat että karkotetut asetettaisiin maahantulokieltoon ja heidän oleskelulupansa mitätöitäisiin saman tien eli tulkitsen niin että ilman valtavaa byrokratiaa tai turhanaikaista hidastelua

täällä puhutaan toista aikaisemmin tehtiin toista

eivät suomalaiset eläkeläiset mieti vain omaa kukkaroaan vaan ymmärtävät myös millaisessa tilanteessa suomi on tietävät että velka on veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa

vaikka lakia ei välttämättä suoraan voitaisi tehdä kansalaisaloitteen mukaiseksi on sen antama signaali oikea ja lakiesitys voitaisiin muotoilla siten että se kunnioittaa tämän kansalaisaloitteiden tekijöiden ja sille nimiä keränneiden allekirjoittaneiden tahtotilaa

eli emme me voi tehdä missään tapauksessa niin edustaja lindtman että me jätämme tuleville polville semmoisen velkataakan jota millään suomalaisella sukupolvella edes sotakorvauksien myötä ei ole ollut

tämän hallitus on tehnyt selväksi mutta te aliarvioitte suomalaisten eläkeläisten isänmaallisuuden suomen hyväksi

täytyy sanoa että ilolla pistin merkille että sisäministeri orpo tähän asiaan tarttui juuri tällä tavalla huomioi sen että tämä aihe ja tämä huoli mikä näillä ihmisillä on on varteenotettava ja sellainen johon hallitus haluaa tarttua tavalla tai toisella

niin kuin edustaja zyskowicz aivan oikein sanoi edellinen hallitus nosti yleistä arvonlisäveroa ruuan arvonlisäveroa lääkkeiden sekä lehtien arvonlisäveroa ja vielä energiaveroakin korotettiin

edustaja kurvinen tässähän täytyy huomioida se että hallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti turvapaikat myönnetään lähtökohtaisesti määräajaksi ja henkilön lähtömaan turvallisuustilanne arvioidaan säännöllisesti

näkisin että kun tämä toimenpideohjelma kaikkinensa pistetään täytäntöön ja lakiesitykset ovat jo hyvässä vauhdissa etenemässä niin tämä on varsin riittävä määrittelynä ainakin tässä tilanteessa

käytännön vain pitää sitten vastata sitä mitä me täällä eduskunnassa olemme lakiin säätäneet

edustaja räsänen on totta kai oikeassa siinä että suomikin aikanaan on kehitysapua saanut ja niin kuin itse toin aikaisemmin puheenvuorossani esille kyllähän marshall apukin jota yhdysvallat kanavoi toisen maailmansodan runtelemaan eurooppaan oli kehitysapua

mutta sitten moni näistä maista jotka kehitysapua tällä hetkellä saavat esimerkiksi yksi suurimmista saajista johonka suomikin on eniten rahaa kanavoinut eli tansania on edelleen kehitysavun varassa kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeenkin

hyvä esimerkki maasta joka on päässyt eteenpäin on vietnam mutta siellä tehtiin markkinatalousuudistuksia lähdettiin globaaliin markkinatalouteen mukaan sitä kautta saatiin maa nousuun